se olisi kohdistunut myöskin sellaisiin pienyrittäjiin joiden liiketoiminta perustuu siihen että he toimivat hyvin laajalla alueella

ja se on sitten kirjattu tänne ja niitä lakiehdotukseen tehtyjä muutoksia joita valiokunta tänne esittää en lähde tässä käymään yksityiskohtaisesti läpi mutta ne perustuvat puhtaasti tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon

tämä kilometrikorvauksen leikkaaminen olisi monelle tarkoittanut sitä että koko toiminta olisi saattanut loppua ja olisi tehty lisää työttömiä

arvoisa puhemies

tulokset lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertovat toista

kysymys on vain siitä miten se voidaan tehdä ja se tekeminen riippuu täysin siitä miten me taloudessa pärjäämme mikä meidän kilpailukykymme on

ehdottoman oikea ratkaisu

kun me katsomme näitä euroopan kriisimaita ei siellä ole haluttu leikata köyhiltä siellä on jouduttu leikkaamaan kun ei ole ollut muuta vaihtoehtoa

se on todella hyvä ratkaisu

on myös väitetty ulkomaalaisten opiskelijoiden määrien romahtaneen tanskassa ja ruotsissa lukukausimaksujen käyttöönoton seurauksena

en myöskään usko siihen että me autamme ketään vain sillä että saa tulonsiirtoja

eli nämä toimet jotka hallitus on tähän kytkenyt unohtamatta sitä väylämaksun puolittamista joka on tärkeä vientiteollisuudelle kun meillä valitettavasti tämän rikkidirektiivin aiheuttamat lisäkustannukset ovat päällä ovat olleet ihan oikeita ratkaisuja ja varmasti niitä joita ilman tätä tulopoliittista kokonaisratkaisua ei olisi syntynyt ja tässä suhteessa myöskin hallitus ja sen avainministerit ansaitsevat kiitoksen siitä että näin merkittävä tulopoliittinen ratkaisu saatiin aikaan

mitä tähän rikkidirektiiviin tulee niin kyllä nyt vähintäänkin se on kohtuutonta että tätä nykyistä hallitusta tästä syytetään

rkpn ja kdn vaihtoehtoa voi pitää varsin vastuullisena vaikka sitä ei kaikilta osin voikaan allekirjoittaa

tätä esitystä on odotettu

teidän esityksessänne on puoli miljardia otettu rahastoista suomen pankilta sitrasta ja finnfundilta ja ne on käytetty kertaluonteisiin menoihin tai jos ei ole käytetty niin kerrotteko sitten mistä ensi vuonna aiotte ne säästöt tehdä

tämä on käynyt niissä asiantuntijakuulemisissa mitä muun muassa liikennevaliokunta on lähes puolen vuoden ajan kuullut täysin selväksi

olennaista on se pystyykö tämä esitys vastaamaan siihen että näiden eun sisältä lähinnä bulgariasta mutta jonkun verran myös romaniasta tulevien romanien turvapaikkahaku suomeen tulee olennaisesti vähentymään tai toivottavasti kokonaan loppumaan

arvoisa puhemies

nyt on pakko antaa tunnustusta kristillisten eduskuntaryhmälle ja ed

eli se on tällä kaudella kyllä tehty mitä on voitu

virheet on tehty aikoinaan

en syytä ketään yksittäistä tahoa niistä mutta se on selvää että tämän mittaluokan virhettä ei voi toista kertaa suomessa tapahtua tai meillä ei enää ole perusteollisuutta

tämän tyyppisessä järjestelmässä joka nyt on tässä tullut on ollut meillä laissa porsaanreikä jota on selvästi hyödynnetty ja juuri tällaisten porsaanreikien tukkimiseen täytyy nopeasti reagoida koska tässä on vaarana turvapaikkapolitiikan ja myöskin koko maahanmuuttopolitiikan uskottavuus

ruotsin kehityksestä ei vielä voi varmuudella sanoa mitään mutta oletettavaa on että muutos noudattaa tanskassa nähtyä esimerkkiä jossa opiskelijamäärät romahtavat vain hetkellisesti ja palaavat sitten ennalleen

olin juuri tänään valtakunnallisen työttömien yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa jossa tämä asia tuli esille

kysehän on siitä että suomeen tulee päästä niiden turvapaikanhakijoiden jotka ovat aidosti kohdanneet omassa maassaan vainoa on se sitten uskonnollisista syistä poliittisista syistä tai jopa sukupuoleen liittyvistä asioista joissakin tapauksissa

toin omana kantanani esille myöskin juuri tämän suuntaisen esityksen mitä täällä on hyvä pääsee ristissä tässä nyt kristillisdemokraatit esittävät koska en taas pidä sitä järkevänä että silloin kun tulotaso on todella korkea sen puolison tulot saavatkin vaikuttaa

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu tästä raaka aineilla spekulaatiosta yli innokkuudesta bioenergian tuotannosta ja monesta muusta tekijästä

kyllä pienemmissäkin kaupungeissa vaikka ne ovatkin näitä vahvoja peruskuntia meilläkin päin keskustalaiset ovat olleet mukana niitä luomassa se avainasia on että ne valtionhallinnon peruspalvelut saadaan ja sen takia näitten yhteispalvelupisteiden mahdollisimman nopea aikaansaaminen mihin ministerikin viittasi on erittäin tärkeää

mutta jotta heidänkin asiansa tulisi vakavammin huomioiduksi niin siitä joukosta täytyy saada pois ne jotka ovat hakemassa vaan parempaa elintasoa

sen enempää ruotsissa kuin tanskassakaan ei ole tähän aloitteeseen sisältyvää verovähennysoikeutta joka olisi meille merkittävä myyntivaltti näihin maihin verrattuna

itse olen käyttänyt sitä esimerkkiä että en näe järkevänä että jos esimerkiksi kansanedustajan puoliso on työttömänä hänellä olisi oikeus tähän työmarkkinatukeen

ja kaikkein huonointahan tässä tietysti on se että tässä ei ole mitään aitoja suomalaisen työn kilpailukykyä parantavia uudistuksia valitettavasti

joku on viitannut tässä yh teydessä jopa starttirahaan koska tämä asia on levinnyt hyvin kuten ministeri sanoi tietylle maantieteelliselle alueelle ja sieltä on ollut poikkeuksellisen paljon näitä hakijoita

on kuitenkin ensisijaisesti niin että meidän pitää lähteä siitä että kaikkein köyhimpien toimeentulo turvataan niissä tilanteissa joissa he eivät itse tienaa niin paljoa että he voivat siitä selvitä mutta ensisijainen vastuu jokaisella itsellään ja perheellä on siitä omasta taloudestaan

varmasti on myöskin niin että ennen kuin saadaan se pienviljelijöiden tuotanto ja koko elintarvikeketju näissä maissa toimimaan niin tuloksiin ei päästä

on kuitenkin todettava että kun tilaajan selvitysvelvollisuutta niin voimakkaasti tiukennetaan kuin tässä laissa tehdään niin sille täytyy olla erityisen hyvät perusteet ja ne erityisen hyvät perusteet lähtevät mielestäni kahdesta asiasta

kehitysmaista tulevien opiskelijoiden määrä maksujen myötä varmaankin alenisi mutta siihen voidaan vastata maksamalla kehitysyhteistyövaroista stipendejä suomen kehityskohdemaista tuleville opiskelijoille

tiedämme että on myöskin sellaisia hakijoita jotka ovat useita kertoja tulleet suomeen hakemaan täältä turvapaikkaa vaikka ovat jo saaneet kielteisen päätöksen